itse näkisin sen siirron kelalle erittäin tarpeellisena koska nyt voidaan sanoa kyllä sillä lailla että kunnissa on erilaisia määrärahoja osoitettu omaishoidon tukeen ja sitten toisissa kunnissa vaan sanotaan että nyt määräraha on kaikki ja tukia ei enää voi myöntää

kuntalaiset ovat siis eriarvoisessa asemassa eri kunnissa eli sillä lailla omaishoidon tuen siirto kelalle mitä pikimmin olisi erittäin tärkeä asia

monessa kunnassa esimerkiksi nämä lakisääteiset vapaapäivät eivät tänä päivänä toimi sillä lailla kuin niiden pitäisi toimia eli suoranaisesti rikotaan lakia vielä monessa kohtaa maata

arvoisa puhemies

käsittelyssä oleva esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on perusteltu ja soveltuu mitä parhaiten tämän päivän käytäntöihin terveydenhuollossa

arvoisa puhemies

räsänen toi puheessaan esille sen että kelan kilpailutukseen olisi pitänyt puuttua

monissa työyhteisöissä tapaa on noudatettu epävirallisesti jo pitkään ja nyt tällä lailla saadaan selvyyttä ja vastuukysymykset työpaikoilla hoidettua

räsänenkin varmasti itse osaavana edustajana tietää

kela kilpailuttaa palvelut kilpailulainsäädännön mukaisesti

keskityn tässä puheenvuorossa lähinnä sairaanhoitajan rajattuun lääkkeenmääräämisoikeuteen joskin laissa otetaan kantaa muihinkin laillistettuihin ammattiryhmiin

arvoisa puhemies

nyt on tärkeintä löytää kaikille reumapotilaille nopeasti mahdollisimman hyvä hoito tutkimus ja kuntoutuspaikka ettei pääse tapahtumaan korjaamattomia vahinkoja

sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus myönnetään siis terveyskeskuksessa palvelussuhteessa olevalle sairaanhoitajalle

edellytyksenä on lisäksi erikoiskoulutus organisaatiokohtainen johtavan lääkärin suostumus lakisääteinen lupamenettely sekä ilmoituskäytäntö valviraan

uudistuksen tavoitteena on helpottaa potilaiden hoitoonpääsyä tehdä hoitoa sujuvam maksi ja saada terveyskeskusten resurssit tehokkaampaan käyttöön

uudistus helpottaa lääkäreiden työpaineita ja parantaa hoidon saatavuutta kun sairaanhoitaja pitää terveyskeskuksessa akuuttivastaanottoa ja voi aloittaa lääkehoidon

näin lääkäreille jää enemmän aikaa erityisen haastaviin potilastapauksiin ja diagnoosien tekemiseen ja sairaanhoitajat voivat ottaa selkeämmin kokonaisvastuuta potilaiden pitkäaikaisseurannasta

hallituksen esitys on oikean suuntainen mietintö on hyvästi valmisteltu ja minä toivon että tällä tiellä jatketaan eteenpäin

näin molemmat ammattiryhmät pääsevät kehittämään ammattiosaamistaan ja muun muassa työn vetovoimaisuus terveyskeskuksissa lisääntyy

politiikassakin on tehtävä päätöksiä ajassa

toisekseen on asioita joissa oikeaa totuutta on vaikea löytää

arvoisa puhemies

hallituksen esitys aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi on hanke jonka tavoitteena on toteuttaa kansalais ja asiakaslähtöisesti tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

samalla vahvistetaan ja lisätään maakunnan liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä sekä edistetään valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä

nykyinen varsin hajanainen valtion aluehallinto kootaan uudistuksessa kahteen monialaiseen viranomaiseen aluehallintovirastoon sekä elinkeino liikenne ja ympäristökeskukseen

myös suomessa asia on nyt kypsä vietäväksi eteenpäin ilman valtataistelua mistä tässä myös on kysymys

monet tehtävänkuvan laajennukset terveydenhuollon alueella ovat jo aikaisemmin parantaneet tuottavuutta ja terveydenhuollon laatua ja saaneet erityisesti kiitosta potilailta

valtion aluehallinnossa uudistetaan koko organisaatiorakenne lähes puhtaalta pöydältä pitämättä mitään nykyistä tai vanhaa viranomaista mallina

kokemukset ja tutkimustulokset osoittavat uudistuksen olevan turvallinen

luonnollisesti historiallinen tausta on uudistuksessa aina tavalla tai toisella läsnä

uudistus edellyttää lisäkoulutusta lääkärin tukea ja viranomaisvalvontaa siis hyvää yhteistyötä työpaikoilla

hallituksen esitys on tärkeä ja erittäin tarpeellinen

työaikalakia ehdotetaan muutettavaksi siten että perhepäivähoitajien työ tulee työaikalain soveltamisalan piiriin ja perhepäivähoidossa voidaan käyttää jaksotyöaikaa ja näin omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat pääsevät yhdenvertaisempaan asemaan muiden työntekijöiden kanssa

tämä muutos edistää hoitajien työssäjaksamista ja siten välillisesti varmasti myös lasten hoitoa ja hoidon laatua

kansainvälisten tutkimuksien mukaan sairaanhoitajat ovat tarkkoja lääkkeitä määrätessään ja uskon että suomalainen sairaanhoitaja on sitä mitä suurimmassa määrin

perhepäivähoito on merkittävä vaihtoehto erityisesti pienten lasten ja sisarusten hoidon järjestämisessä

se soveltuu myös hyvin haja asutusalueille

tutkimukset osoittavat että sairaanhoitajien vastaanotoilla käytetään enemmän aikaa potilasta kohti verrattaessa lääkäreitä ja sairaanhoitajia

lakiesitys osaltaan edesauttaa sitä että perheiden suosima perhepäivähoito säilyisi tulevaisuudessakin merkittävänä lasten päivähoitomuotona

perhepäivähoidon toteuttamistavat ovat monipuolistuneet viime vuosien aikana

lapsia hoidetaan paitsi hoitajan kotona myös vuorotellen eri hoitajien kotona hoidon piiriin kuuluvien perheiden kotona parityöskentelynä toisen perhepäivähoitajan kotona ja kunnan järjestämissä tiloissa ryhmäperhepäiväkodissa

mielestäni on väärin että sairaanhoitajan vaativaa ja vastuullista työtä aliarvioidaan täällä keskusteluissa kun hän on lisäkouluttautumisellaan hankkinut itselleen pätevyyden ja ammattitaidon kirjoittaa rajoitetussa määrin lääkereseptejä

joissakin kunnissa pidetään mahdollisena että perhepäivähoito vähentyy merkittävästi tai loppuu kokonaan ehdotetuista muutoksista johtuvien lisäkustannusten hoitajapulan tai hoitomuodon suosion romahtamisen takia

lainsäädäntö antaa kunnille kuitenkin mahdollisuuden kehittää paikalliseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja joilla kohtuullisin kustannuksin turvataan hoitomuodon jatkuminen ja kehittyminen

tärkeää on että nykyisille perhepäivähoitajille tulee järjestää tarvittavaa täydennyskoulutusta niin että he voivat sijoittua töihin muiden päivähoitomuotojen palvelukseen

on selvää että palkkauksen tulee parantua vastuun myötä mutta luulen että palkkauskysymykset tulee hoitaa aivan muissa pöydissä kuin täällä

tämän olemme jo kertaalleen tällä vaalikaudella todenneet ja toivon että se kokemus helpottaa meitä olemaan sekaantumatta sellaiseen mikä ei meille kuulu

ja sitten kyllä vanhemmilla on aikamoinen huoli työpaikalla siitä kuinka se lapsi siellä pärjää että ei tämä oikeastaan ole kenenkään etu

olen itsekin aika hämmästynyt siitä että tätä oikeutta ei ole edes sellaisella lapsella jolla on joku vamma niin että yksin ei pysty olemaan kotona

ainakin tämä asia on minun mielestäni sillä lailla hoidettava että tällaisen lapsen vanhempi saisi jäädä pois kotoa koska jos tilanne todella on ettei lapsi voi olla tämän vamman vuoksi yksin niin sehän on aika absurdi tilanne että meillä on tällainen lainsäädäntö olemassa

kyllä tämä tietysti tukee sillä lailla tätä ajatusta mitä tänä päivänä puhutaan työn ja perhe elämän yhteensovittamisesta

eivät kaikki perheet ole samanlaisia eivätkä kaikki lapset ole samanlaisia eivätkä kaikki työpaikat ole samanlaisia että hyvin paljon yksilöllisyyttä löytyy näissä asioissa

siksi on tärkeää että näissäkin on myös joustavuutta

arvoisa puhemies

tärkeää tässä tilanteessa olisi että kunnissa saataisiin jätevesisuunnitelmat nopeasti valmiiksi että jokainen nyt omaa kiinteistökohtaista ratkaisuaan suunnitteleva tietäisi millä alueella on mahdollisuus liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon joka on paras vaihtoehto

kysyisinkin ministeriltä

onko ministeriössä suunnitteilla jonkinlaista väliseurantaa tai niin sanottua peräänkatsomista siltä osin että suunnitelmat ja rakentaminen kunnissa etenisivät niin että yksityiset kuntalaiset välttyisivät turhilta kiinteistökohtaisilta ratkaisuilta ja investoinneilta

suomalaiset mepit jakautuivat äänestyksessä

arvoisa puhemies

palkanmaksun kannattajat pitivät tärkeänä että vanhemmuudesta aiheutuvat kulut jaetaan tasapuolisesti

haluaisin ed

räsäselle sanoa että valiokunnassahan tämä asia tuli esille että tällaisiin ennalta ehkäiseviin käynteihin ei pelata tälläistä ja siitä saman maksaisi tällaista asiakasmaksua tulisi

valiokunta katsoo että uudistuksen toimeenpanossa on erityisesti seurattava ja arvioitava maksullisuuden mahdollisia vaikutuksia ennalta ehkäisevään hoitoon liittyvien käyntien määrään ja huolehdittava siitä ettei potilaiden terveyskeskuskäyntimaksujen enimmäismäärä uudistuksen vuoksi nouse nykyisestä

lisätäänkö naisten työllistämisen kustannuksia vai tasataanko vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset vihdoinkin kaikkien työnantajien kesken

valiokunta pitää tärkeänä ettei maksullisuus heikennä ennalta ehkäisevää työtä

esityksen johtopäätöksenä on todettu että nykytilanteessa alkoholiveron tasolla vaikutetaan ennen kaikkea siihen miten kokonaiskulutus jakautuu tilastoidun ja tilastoimattoman eli juuri maan rajojen ulkopuolelta tuodun alkoholin välillä

mutta sosiaali ja terveysvaliokunnassa me halusimme todeta että vaikka hinnannousu vaikuttaa matkustajatuonnin lisääntymiseen on hallituksen esityksessä tehty johtopäätös harhainen sillä perusteluissa esitetyt luvut voivat myös johtaa siihen virheelliseen käsitykseen että matkustajatuonnin lisääntyminen kuluvana vuonna olisi johtanut alkoholin kokonaiskulutuksen lisääntymiseen

määrärahaa on tarkoitus käyttää muun muassa lasten ja nuorten palvelujen erityisesti psykiatristen palvelujen kehittämiseen perhepalveluiden kehittämiseen syrjäytymisen ehkäisemiseen alan henkilöstön työhyvinvointia edistäviin hankkeisiin pitkäaikais asunnottomien tukipalvelujen järjestämiseen sekä perusterveydenhuollon toimivuuden parantamiseen

sosiaali ja terveysvaliokunnassa haluamme korostaa että alkoholiveron ja alkoholin hinnan korottaminen vähentää aina kokonaiskulutusta ja siten myös siitä aiheutuvia haittoja

kaikki tärkeitä asioita ja kiitän niistä hallitusta

kysyisinkin ministeriltä olisiko vielä jotain muuta tehtävissä että lasten ja nuorten psykiatrinen hoito toimisi ympäri suomea riittävällä teholla ja jokainen lapsi ja nuori pääsisi hoitoon mahdollisimman nopeasti ja näin nuorten syrjäytymistä pystyttäisiin vielä paremmin ennalta ehkäisemään

on paljon kuntia jotka eivät voi tai halua tarjota kirjastolle riittäviä resursseja eivät henkilöstön aineiston eivätkä tilojenkaan suhteen

osa kirjastoista kykenee taas hyvin vastaamaan palvelu vaatimuksiin ainakin rahallisten resurssien suhteen

arvoisa puhemies

kysyinkin ministeriltä

mitkä ovat ne keinot millä voidaan tulevaisuudessa turvata tasa arvoiset kirjastopalvelut kaikkialla suomessa

arvoisa puhemies

täällä salissa on käyty hyvää keskustelua alkoholipolitiikasta

saarinen toi esille puheenvuorossaan sitä että sosiaali ja terveysalan ammattilaisten näkökulmaa ja asiantuntemusta alkoholipolitiikassa pitäisi käyttää hyväksi entistä enemmän päätettäessä alkoholipolitiikasta ja sen suunnasta

sosiaali ja terveysvaliokunta on omassa lausunnossaan tuonut esille ja toistanut aiemmat kannanottonsa siitä että alkoholiveroa koskevat esitykset tulee valmistella kiinteässä yhteistyössä valtiovarainministerin ja sosiaali ja terveysministeriön kesken jotta sosiaali ja terveyspoliittiset ja pitkän aikavälin alkoholipoliittiset näkökohdat tulisivat jo valmistelussa riittävästi huomioon otetuiksi

kannatan lämpimästi tätä valtiovarainvaliokunnan esitystä ja toivon sillä olevan vaikutusta suomalaisten kansanterveyteen myönteisellä tavalla

arvoisa puhemies

hallituksen esitys perustuu matti vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmaan jonka mukaan kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden ikäraja poistetaan ja työtoiminnan sisältöä kehitetään vastaamaan kunkin osallistujan yksilöllisiä tarpeita

kuntouttava työtoiminta on eun kautta suomeen tullutta aktivointipolitiikkaa niin sanottua aktiivista sosiaalipolitiikkaa jonka toimeenpanosta vastaavat kunnat yhteistyössä työ ja elinkeinohallinnon kanssa

se tulee kysymykseen silloin kun ihminen on ollut pitkään työttömänä eikä ole tiedossa millainen hänen yleinen toimintakykynsä ja työkuntonsa on

kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan vastuulla mutta henkilöä koskeva aktivointisuunnitelma laaditaan yhteistyössä työ ja elinkeinohallinnon kanssa

kunta vastaa kuntouttavan työtoiminnan paikan järjestämisestä henkilölle sekä hänen tarvitsemiensa sosiaali terveys ja kuntoutuspalvelujen järjestämisestä

kunnassa kuntouttavan työtoiminnan keskeisin haaste on syrjäytymisvaarassa olevan henkilön hoidosta sosiaalisesta kuntoutumisesta ja viimesijaisen toimeentulon järjestämisestä vastaaminen

työvoimapoliittiset toimenpiteet on edelleen tarkoitettu ensisijaisiksi kaikissa niissä tapauksissa joissa kyseisten toimenpiteiden käyttö on mahdollista

valiokunta korostaa ettei kuntouttava työtoiminta voi toissijaisena toimenpiteenä korvata työnhakusuunnitelman mukaisia ensisijaisia toimenpiteitä

ensisijaiset toimenpiteet on toteutettava siten että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat vain ne joiden työllistyminen sitä vaatii

tuula peltonen on ihan oikeassa kun on tehnyt tämän lakialoitteen

on tärkeää huolehtia siitä etteivät henkilöt siirry toissijaisten toimenpiteiden piiriin sen vuoksi ettei ensisijaisia toimenpiteitä toteuteta tehokkaasti riittämättömien resurssien tai hyödyntämättömien määrärahojen vuoksi

minusta se on jo oikeudenmukaisuuden kannalta aivan väärin

tänä päivänä puhutaan paljon työurien pidentämisestä ja tämä indeksiin sitominen varmaan omalta osaltaan auttaisi siinä että opiskelijat pystyisivät kokopäiväisesti opiskelemaan ja valmistumaan aikaisemmin ammattiin

kuntien sosiaali ja opetustoimen yhdessä ylläpitämät työpajat ja muut vastaavat järjestelyt tarjoavat nuorisokulttuurisen viitekehyksen työtoiminnan järjestämiseen

arvoisa rouva puhemies

nykyisinhän on trendinä se että mahdollisimman nopeasti pitäisi päästä työelämään ja tietysti se on kaikella lailla hyvä ajatus että sitä siirtymäaikaa ei jää siihen koska kyllä me tiedämme että tänä päivänä puhutaan siitä että kolme kuukautta voi jo aiheuttaa sen että nuori syrjäytyy

hyvinvointierojen kasvu yhteiskunnassa vallitsevien arvojen koveneminen ja työelämän vaatimusten kiristyminen heijastuvat väistämättä myös lasten ja nuorten elämään

tästä syystä on aivan ensiarvoista että pystyttäisiin estämään uusien pitkäaikaistyöttömyydestä kärsivien ikäluokkien muodostumista

nuorten syrjäytymisen estäminen on välttämätöntä jotta työllisyysaste voidaan ylläpitää hyvinvointipalvelujen edellyttämällä tasolla väestön ikääntyessä

eli seuraavan kerran kun näistä asioista puhutaan kyllä henkilökohtaisesti toivoisin että opintotuki sidottaisi

täsmätoimi hyvinvointiyhteiskuntamme pelastamistalkoissa onkin mahdollistaa hyvä työ ja perhe elämän yhteensovittaminen jokaiselle vanhemmalle

arvoisa puhemies

keskustelu on lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

tämä edellyttää terveystarkastusten neuvonnan ja palvelujen toteuttamista osana kuntouttavaa työtoimintaa jotta henkilön työ ja toimintakykyä voidaan arvioida ja edistää

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksästoista kausi ja puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle neljästoista kymmenettä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään

terveystarkastusten kautta asiakkaat pystytään ohjaamaan tarvittaviin hoito ja kuntoutustoimenpiteisiin

pöydällepanoa varten esitellään tai eristyksen kahdeskymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle neljästoista kymmenettä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen tätiään tähdelle panoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että viritä pannaan pöydälle neljästoista kymmenettä pidettävään täysistunto hyväksyttäneen raksuttaa seuraava täysistunto on huomenna neljästoista päivä lokakuuta kello kuusitoista täysistunto sidottaisiin myös indeksiin

muuttumaton tosiasia on se että lapset ja nuoret tarvitsevat vanhempien ja läheisten aikuisten aikaa ja välittävää läsnäoloa voidakseen hyvin ja kasvaakseen turvallisesti aikuisuuteen

tämän ajan järjestäminen on meidän aikuisten velvollisuus ja oikeus

varsinkin pitempiaikaisesta työttömyydestä seuraa helposti syrjäytyminen monine lieveilmiöineen

sen osoittavat pääministeri matti vanhasen toisen hallituksen käynnistämät kolme politiikkaohjelmaa eli työn yrittämisen ja työelämän terveyden edistämisen sekä lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmat

nyt keloseija jersey jos näin suomalaista mutta joka tapauksessa näillä on oma historiansa minkä takia ne ovat olleet ja ovat tällaisia veroparatiiseja

siellä on muitakin niin kuin mansaari ja sitten tietysti euroopassa on liechtenstein sveitsi ja niin edelleen

ja vatikaani jota ei sovi unohtaa

mielestäni tämä on tietysti aivan pohjia sillä

että me saamme nämä sopimukset toimimaan on tietysti aivan pohja sille että pystytään vaikuttamaan harmaaseen talouteen

tietysti harmaalla taloudella on omat linnakkeensa karibialla ja muualla näiden lisäksi mutta kyllä tämä eun alueen oma takapiha pitäisi ensiksi pystyä puhdistamaan ja nyt nämä kanaalin saaret ovat tällä kertaa esillä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se on vähän koomista kun kukaan ei maksa veroa mistään kellekään missään ja kierretään verotusta täydellisesti

työnantajan kansaneläkemaksun poistumisen jälkeen valtio rahoittaisi käytännössä yksin sekä kansaneläkkeiden kustannukset että kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimintakulut

julkisen alan työnantajien kansaneläkemaksuja on samaan aikaan yhtenäistetty ja alennettu lähemmäs yksityisten alojen keskimääräistä maksutasoa

kansaneläkemaksun poisto alentaa välittömästi työnantajien työllistämiskustannuksia ja parantaa yritysten investointimahdollisuuksia nopeasti syventyneessä taantumassa